meillä on heikko vienti johtuen siitä että meillä on huono kilpailukyky ja huono kysyntä

täällä on vielä mäkipään jälkeen kolme muuta pyydettyä vastauspuheenvuoroa ja sen jälkeen jos ministeri varautuisi sanomaan vielä muutaman sanasen

tässä me otamme tavallaan lusikan kauniiseen käteen ja teemme kädenojennuksen suomalaisille vientialoille jotka tarvitsevat tämäntapaista kädenojennusta

arvoisa puhemies

ihan lyhyesti

ihan lyhyesti arvoisa puhemies mitä tulee vielä siihen milloin nämä uudet normit saataisiin voimaan niin toki on jo käytykin neuvotteluja sekä ennen viime vuodenvaihdetta että sen jälkeen alan kaupan edustajien kanssa siitä miten voitaisiin vapaaehtoisin menettelyin nyt jo saada vähän niin kuin pidättyväisyyttä aikaan tämän tyyppisten ilotulitteitten kaupassa

pitemmälle menevä askel olisi se että mentäisiin askel kohti itsehallintoa

ensinnäkin mitä omaan suhtautumiseeni ydinvoimaan tulee on ihan totta että se radikaali muutos kymmenen vuoden yhdentoista vuoden takaisesta niin kuin eilen täällä sanoin on ilmastonmuutos ja ne toimet mitä vaaditaan

mitä vielä turun telakkaan ja ylipäänsä meriklusteriin tulee nyt kannattaa puhua kyllä meriklusterista koska ylivoimaisesti suurempi osa työpaikoista on ei siellä telakalla vaan koko siinä meriklusterissa ympäri suomea me olemme täällä käynnistäneet massiivisia mittavia toimenpiteitä

nyt minä ensin kommentoin muutamaa niistä jotka eivät pidä paikkaansa koska se on minusta tärkeää että jos sellaista tietoa tulee niin ei nyt sellaista tietoa kansanedustajille levitetä tästä salista

arvoisa puhemies

sen ohella että kansantuote tähän tapaan supistuu näin on käynyt ja käymässä myöskin sitten teollisuustuotannon ja viennin suhteen

arvoisa puhemies

menemällä markkinoille ostamalla näistä salkuista näitä kriisimaiden valtion papereita pois euroopan keskuspankki ja keskuspankkijärjestelmä tällä tavalla keventää näiden sijoittajien mahdollisuuksia selviytyä niistä vastuistaan joita näillä sijoittajilla on

mitä ideaa tässä muutoksessa on

kerroin tähän kriisiin tulemisen vaiheet

kolmas tärkeä tavoite on turvata suomalaisen teollisuuden suomalaisten kotitalouksien tarvitsema sähkö

te saitte talouden joka oli ylivoimaisesti parhaimmassa balanssissa paremmassa kuin minkään muun euromaan julkinen talous ja kansantalous olivat

ensimmäinen kysymys koskee näitä korvauksia mitä liittyy näihin valtauksiin mitä ja minkälaisia korvauksia maksetaan ja miten niitten korvausten käy on nimittäin mitä liittyy näihin

erikoissairaanhoidon perusterveydenhoidon ja sosiaalitoimen järjestäminen kunnissa on vielä auki

on erittäin tärkeätä että silloin kun puun käytöstä puhutaan sitä jalostettaisiin niin pitkälle kuin suinkin mahdollista

jos me katsomme julkista taloutta kokonaisuudessaan eilen oli mahdollisuus brysselissä olla keskustelemassa eri jäsenmaiden talousarvioista suomihan siis noudattaa tällä hetkellä laajasti kahta kriteeriä

lisäbudjetissa varataan siihen rahaa ja nyt olemme valmiita laittamaan tämän koko meritoimialan tällaisen erillisen rakennemuutosmenettelyn piiriin

arvoisa puhemies

olin senkin hallituksen hallitusohjelmaa tekemässä ja tästä asiasta silloin keskusteltiin eikä teillä silloin ollut sitä tahtoa valmiutta ottaa tätä askelta

jos ministeri tänään tässä pystyy kertomaan ikään kuin tämän asian käsittelyn saatteeksi miten tämä juttu hoidetaan voisin kuvitella että valiokunta voi paljon reippaammin ja rohkeammin tarttua itse tähän asiaan

silloin kun vaihtotase on alijäämäinen normaali investoinneilla silloin kansantalouden voidaan sanoa olevan alijäämäinen ja julkinen talous on tietysti silloin kun julkinen talous on

kun valtausoikeus myönnetään tukes sen myöntää niin siitä valtauksesta maksetaan korvausta sille maanomistajalle nytkin ja niin on tarkoitus maksaa jatkossakin

me keskustalaiset lähdemme siitä että näin pitää olla

näihin kolmeen isoon asiaan vähentää päästöjä radikaalisti korvata suuri tuonti ja vielä lisätä suomalaista tarjontaa ei kerta kaikkiaan täällä suomessa oleva sähköntuotantokapasiteetti riitä ei se uusikaan ydinvoimalaitos mikä valmistuu

näinhän tässä on asiakirjassa joka muuten kun annetaan nyt takauksille jatko on kyllä sisällöltään äärimmäisen puutteellinen

rahaa varataan niin että niillä voidaan tehdä kaikki se mikä ylipäänsä nyt on voitavissa tehdä tämän tärkeän toimialan säilyttämiseksi suomessa

ei ole vaihtoehtoja sille että yhteistaakkoja yhteisvastuita kasvatetaan niitä on pakko kasvattaa eikä ole vaihtoehtoja sitten tämän opin ikään kuin seuraavana askeleena vastaan tulevalle federaation liittovaltiokehityksen syventämiselle ja nopeuttamiselle

puun jalostamisen sivuvirroista tulee sellaisia bioraaka aineita joita voidaan nytkin käyttää ja käytetään nytkin energialähteenä

luin muuten helsingin sanomien toimittajankin tätä samaa asiaa kysyneen

työttömyys kasvaa velka kasvaa budjettialijäämät kasvavat tai ovat suurella tasolla edelleenkin

jos me kykenemme ottamaan velkaa sellaiseen investointikysynnän tyydyttämiseen jolla investointikysynnällä rakennetaan uutta tuotannon perustaa uutta parempaa kilpailukykyä jolla aikaistetaan sellaisia välttämättömyysinvestointeja jotka pitää joka tapauksessa kansanta loudessa tehdä kannattaa niin myöskin menetellä

minä olen ollut yli seitsemän vuotta tässä ministeriössä töissä ja minä olen koko tämän ajan ollut etsimässä nimenomaan niitä vaihtoehtoisia ratkaisuja uusiutuvapohjaisia erilaisia ratkaisuja joilla suomalaista energiahuoltoa voidaan hoitaa

toisin kuin tässä ympäristöasiassa ainakin henkilökohtaisesti uskon että jos joidenkin tulevien hallitusten aikana ollaan valmiita ottamaan askeleita maakuntaitsehallinnon suuntaan ainakin henkilökohtaisesti pidän uskon että kesk niin keskustakin näkee ne askelet ihan positiivisiksi askeleiksi

mutta kyllä on äärimmäisen vaikea kuvitella kuinka suostuisin ottamaan edes kunnolla asiaa käsittelyyn valiokunnassani jos tuon valiokunnan käsittelyyn tulevan lakiesityksen keskeisen sisällön kannalta keskeiset asiat ovat vielä auki ja niin nyt ovat

edustaja thors te olette aivan oikeassa

me tarvitsemme välttämättä lisää ja siihen lisään ei valitettavasti löydy muita vaihtoehtoja kuin ydinvoiman lisärakentaminen

näillä urilla tällä hetkellä eurooppalaisen sanoisiko kriisin hoidossa juuri ollaan

hätä joka kaatui päälle

ongelma meillä tietysti on se että meidän velka kasvaa suhteessa kasvuun liian nopeasti ja ne kuusi kokonaisuutta jotka nostin esille ja jotka myös ehkä edustaja aalto nosti esille negatiivisena kehänä pitää saada positiiviseksi kehäksi

tarvittiin äkkiä nopeita toimenpiteitä kriisin nopeasti pystyyn nopeasti kestämisen tai kriisin leviämisen estämiseksi ja silloin ei siinä tilanteessa kovin paljon niitä muita vaihtoehtoja ollut

ei kulutuskysyntään vaan investointikysyntään ei mihin tahansa kulutuskysyntään vaan järkevään investointikysyntään mutta näittenkin edellytykset ovat ne mitkä edellytyksiksi äsken aikaisemmin laitoin

yhteisvastuitten erimuotoisessa erittäin mittavassa lisäämisessä ja toisaalta eurooppalaisen liittovaltiokehityksen rakentamisessa määrätietoisin askelin eteenpäin

ylipäänsä suomessa käytetään bioenergiaa nimenomaan biojakeista koostuvaa energiaa enemmän kuin missään toisessa euroopan unionin maassa

minä ymmärrän sen että monet täällä omantunnon syistä ovat sitä mieltä että eivät voi hyväksyä ydinvoiman lisärakentamista

tällä tavalla helpotetaan tavallaan pankkien mahdollisuuksia selviytyä ylipäänsä elinkeinoelämän rahoituksesta muustakin kuin viennin rahoituksesta mutta samalla myöskin helpotetaan pankkien viennin rahoitusta

minä jälkikäteen olen katsonut keskustan eduskuntaryhmän tekemän selvityksen itse asiassa itse johdin ryhmää silloin kun sitä tehtiin katsoin kuinka paljon silloin asetettiin uusiutuvan tavoitteeksi

arvoisa puhemies

minä en ihan tarkkaan nyt pysty teille luettelemaan kun en edes tunne kaikkia näitä ilotulitteita että tuo ja tuo ja tuo sallittaisiin ja nuo ja nuo ja nämä ilman muuta lähtevät pois vaan se karkea suunta minkä äsken sanoin on se että nämä järeimmät eniten vahinkoa aiheuttavat ilman muuta poistuisivat sillä oikeutuksella minkä direktiivi meille antaa mutta kokonaan emme kiellä

yhteisvastuiden osalta siitä arkkitehtuurista on käyty laajaa keskustelua

arvoisa puhemies

mitä tulee vielä näihin target talletuksiin

eli meidän viestimme hallituksen puolelta on se että me emme saa taloutta liikkeelle lisäsäästöillä me emme saa sitä veronkorotuksilla emmekä saa sitä elvyttämällä ja meidän on kaikkien myönnettävä että kyseessä on nyt rakenneongelma ei suhteellinen suhdanneongelma

minä voin kertoa teille että vaikka me olimme silloin rohkeita niin se hallituksen uusiutuvan paketti mistä me olemme sopineet ja tehneet päätökset on reippaasti rohkeampi kuin se mitä itse uskalsin kirjoittaa kymmenen vuotta sitten uusiutuvan energian lisäämisen tavoitteeksi suomelle

kun investoidaan erilaista puuta käyttäviin energialaitoksiin silloin nimenomaan se investointituki on tapa millä tätä uusiutuvan energian bioenergian käyttöä ensisijaisesti tuetaan

on ollut perusvaihtoehdot ensinnäkin se että nyt lisätään näitä valtioiden jäsenvaltioiden takauksilla olevien väliaikaisen ja pysyvän kriisirahaston ikään kuin muskeleita

tämän keskustelun aikaan edustajat sitten miettivät ja kertovat mieluusti myöskin tässä salissa sen mitä sitten tilalle

yli yön talletukset ja target talletukset eivät ole oikeastaan samaa käsitettä

totta kai sillä miten tämä toimi järjestetään on suuri merkitys sille minkälaisen kuntarakenteen me suomeen tarvitsemme

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

mitä tulee siihen yhteen sovittavaan ohjausimpulssiin niin totta kai se ohjataan sitten temmin kautta kuitenkin sekin niin että kaikkien niitten ministeriöitten joidenka alaisia asioita uusi ely hoitaa yhteinen ohjausprosessi näiden tehtävien osalta tapahtuu niin että siinä kaikki ministeriöt ovat tasavertaisesti sitä prosessia läpi käymässä ja viemässä

on erikseen yli yön talletukset ja erikseen sitten tämä varsinainen target rahoitus ja sen väheneminen viime kädessä ymmärtääkseni kyllä ilmentää sitä että pahin ja kovin turbulenssi on kyllä ohi

jos se kellä on valtaus aikoo pitää sitä valtausaluetta itsellään kovin pitkään on minusta oikein että silloin pitää maksaa jo niistä myöhemmistä vuosista vähän enemmän ettei se panttaa sitä niin kuin kävi tuolla pohjoisessa eräässä nimeltä mainitsemattomassa erittäin suuressa kaivoshankkeessa en viitsi sanoa nimeltä jossa edellinen valtauksen omistaja kerta kaikkiaan panttasi sen itselleen pitkäksi aikaa ja sai näin tehdä

jos nämä palvelut järjestetään yhden kunnan ulkopuolella kuntien yhteistyössä maakuntalaajuisesti kyllä se pienempikin kunta niistä lopuista tehtävistä selviää

millä tavalla nuo äsken sanotut kolme isoa periaatetta käytännössä lunastetaan

ne hallitukset joissa keskusta oli mukana lehman brothersin maailman pankkikriisin romahtamiseen asti olivat joka vuosi ylijäämäisiä mitä talouteen tulee

arvoisa puhemies

esimerkiksi saksassa käytävä keskustelu kertoo selvää kieltä siitä että saksan kansleri merkel ei uskalla enää ottaa askeleita tällä tiellä

arvoisa puhemies

kun on kysymys sellaisesta puuenergiasta bioenergiasta joka muutoin ei tulisi energiamarkkinoille ellei siinä ole tällaista toimintatukea pysyvää tukea raaka aineen käytöstä silloin on käyttöön otettu investointituen sijasta tällainen toimintatuki

minulla on se käsitys että se ei anna mahdollisuutta siihen että kokonaan kiellettäisiin koska direktiivi kuitenkin sitoo tiettyyn mittaan asti myöskin jäsenvaltioita

ne kriteerit mitkä nyt elinvoimaiselle kunnalle tässä lakiesityksessä on annettu ovat erilaiset nuo kriteeritarpeet silloin jos kunta vastaa sosiaali ja terveyspalveluista kuin silloin jos kunta yksin ei niistä vastaa

nämä valtavan suuret muutokset näissä eivät kerro sitä että on tämmöinen valtavan suuri tervehtyminen tapahtunut

valtio teki joka vuonna niinä vuosina ylijäämäisen tilinpäätöksen eikö niin valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja

ensimmäinen on maltillinen ja määrätietoinen sopeutus maltillinen ja määrätietoinen sopeutus

arvoisa puhemies

se on osa tai mies ottaa kiitoksia valiokunnalle ja valiokunnille jotka tätä selontekoa ovat käsitelleet

kun tuuliatlas tehtiin se kertoi mikä tilanne on ja se on meillä paljon huonompi kuin monissa niissä keskeisissä tuulivoimamaissa jotka tuulivoimaa tuottavat

saksan keskuspankkihan oli hätää kärsimässä tässä pahimpien aikojen kuluessa ja saksassa oli laaja keskustelu jossa ifon pääjohtaja onko se hans martin sinn en muista mikä on hänen etunimensä herra sinn tohtori sinn piti saksassa kovaa ääntä siitä että sinne on kasautunut niin paljon että jos ekp tai eurojärjestelmä kerralla menisi kaput eikä kukaan sen jälkeen kantaisi vastuuta siitä niistä veloistaan mitä niille olisi niin siitä seuraisi saksalle valtavat menetykset

toinen vaihtoehto on sitten se että annetaan euroopan keskuspankille rajaton mahdollisuus oikeus pyörittää setelipainoa ja olla rahoittamassa valtioita suoraan

paradoksi on se kun tänäänkin kuuntelin kuinka ministeri vapaavuori sanoo että kun kivihiilen maailmanmarkkinahinta muuttui niin pitää ajassa elää ja tehdä sen mukaisia ratkaisuja

väittäisin että julkisesta innovaatiorahoituksesta tätä kautta näillä toimenpiteillä tosiasiassa on otettu paljon enemmän siis ei vähän vaan paljon enemmän kuin sinne on annettu

käytin tosiaan viime viikonlopun aikaan puheenvuoron ja esitin ajatuksen siitä että on ihan oikein että suurista osinkotuloista ihmiset maksavat korkeampaa veroa että tietyn rajan jälkeen tuo osinkotuloista menevä vero olisi nykyistä korkeampi